tässä koko hommassa on sivuutettu se että on vaan kerta kaikkiaan niin pienituloisia ihmisiä ettei heillä ole rahaa tämmöiseen ja se voi johtaa jopa asunnon osalta muuttopakkoon

kun ei ole rahaa niin ei ole rahaa ja tämä ei teitä näytä kiinnostavan ollenkaan

menkää hyvä nainen vastaan niitä ihmisiä ja laittakaa valtion budjettiin rahaa että jos te kerran pakotatte tämmöisiä vempeleitä laittamaan niin pitää sen valtion myös tulla apuun näitten köyhimpien ihmisten kannalta

tässä on nyt tilaisuus ottaa näiltä perusteettomien voittojen saajilta ja siirtää näitä rahoja tämän pienituloisen kansanosan hyväksi

täällä puhutaan kansallisesta kilpailukyvystä ja siinä koko ajan sivuutetaan porvarit etenkin se että olennaisin suomalainen kilpailukykyvaltti on kansan eheys

nyt kuulostaa että te olette valmis toimiin mutta onko se kokoomus tässäkin joka ei köyhästä piittaa ollenkaan

kuitenkin usa on tehnyt jo päätöksen että se lisää tosi merkittävästi sotavoimaansa afganistanissa ja hakee sotilaallista ratkaisua

minä kyllä näen että tästä sotavoiman tai meidän rauhanturvaajien käytetään nyt tätä nimeä lisäämisestä afganistanissa ollaan ainakin yrittämässä tehdä pysyvämpää

ravi että työttömiä tulee mutta nyt tämä tilanne on erittäin kummallinen että me olemme ainoana ryhmänä kantamassa huolta niistä jotka ovat tämän talouskriisin ensimmäiset ja todelliset uhrit eli nämä työttömät

katsotaan vaan mitä sitten vaalien jälkeen tapahtuu

puolustusvaliokunnalla oli erittäin selvä kanta mutta uavlla oli jo aikamoista pyörittelyä siitä miten se kanta pois tuloon sanotaan

herra puhemies

kun työttömyysturva on heikko suomessa suunnilleen kautta linjan niin sehän tarkoittaa myös sitä että kun työttömiä tulee niin ostovoima heikkenee isolla osalla kansaa

näin se on tässä verohommassa ollut

näyttää tasa arvoiselta että kaikille tulee samalla prosentilla verohelpotusta mutta euroina ne käteen jäävät eurot tämän helpotuksen kautta ovat olleet ihan erilaisia

kun työttömiä tulee ja työttömyysturva on heikko niin sehän tarkoittaa sitä että kuntien verotulot tätäkin kautta pienenevät ja samaan aikaan toimeentulomenot kasvavat

herätkää muutkin kantamaan huolta näistä tämän talouskriisin todellisista uhreista työttömistä joita saattaa kohta olla pilvin pimein tässä maassa jos ei kansallisessa taloudessa satu jotakin parempaa

ministeritasolla sata euroa aleni verotus kuukaudessa kansanedustajien tasolla lähes sitä luokkaa siis valtionveron puolella

huolihan on siitä että nyt kun sähkömarkkinat täytetään ydinvoimalla niin lähtevätkö ne liikkeelle ne uusiutuvan energian hankkeet koska se on myös markkinaehtoista

syy siihen miksi tämä perusturva on niin tärkeä ja miksi me siitä niin paljon huolta kannamme ja koetamme sen osalta hälyttää on se että kaikki eivät kuitenkaan koskaan ole töissä

minusta sellainen taas ei ole mikään linja näin isoon asiaan kuin siihen mille pohjalle rakennetaan suomen turvallisuuspoliittinen tulevaisuus ja mitä linjaa mennään

eli niille annettiin joilla jo muutenkin oli mutta ne jotka tarvitsisivat myöskin tämän työttömyystilanteen vuoksi ostovoiman lisäystä niin niille on oltu niukkoja

se on fakta

on työttömyyttä on sairauksia on vammaisuutta ja tarvitaan perusturvaa silloinkin kun ei ole mahdollisuutta olla töissä

toivon että keskusta ryhdistäytyisi ja lopettaisi kokoomuksen myötäilyn koska tässä yhtäkkiä päädytään tilanteeseen jossa ollaankin semmoisessa mihin ei pitänyt mennä

siellä on taukoja ollut työelämässä

yleisradiosta se että täällä ovat kaikki nyt liikuttavan yksimielisiä siitä että yleisradio on myös merkittävä kulttuurin välittäjä maailmalta ja kotimaasta ja myös sen luoja

ihan lopuksi edustajatoveri gustafssonille totean että minulta ei vaan löydy ymmärrystä sille että osa työväenliikkeestä tuki tätä kelamaksun poistoa ja se oli omat

pelkkää populismia oli ilmassa joka suunnalla

eläkeiän nosto

lähes koko eduskunnalla ehkä kaikilla täällä on sama käsitys nyt afganistanin osalta että sotilaallista ratkaisua ei ole vaan tarvitaan kansallinen sovinto

ja silloin se edellyttää sitä että me emme ole sotatoimissa mukana ja samaan aikaan oman kehityspanostuksen voimakasta lisäämistä aitoa kansan auttamista

jos lähdetään yrittämään sen toimeenpanoa niin sehän johtaa vuorenvarmasti täyteen rähinään tässä maassa kenties jopa yleislakkoon

arvoisa puhemies

ottakaa niitä rakentavia toimia käyttöön ja heittäkää pääministeri puheetkin pois tai niitten puheitten jonkinlainen mumiseva myötäily siitä että eläkeleikkuri muka tässä maassa on mahdollinen

palkansaajien tutkimuslaitoksen mukaan inflaatio on kohdellut kaikkein kaltoimmin eläkeläisiä työttömiä ja pikkupalkkaisia koska ruoka on kallistunut niin paljon

arvoisa puhemies

minä näen asian niin että kun vaalikulut ovat kasvaneet vaali vaalilta niin ainoa keino tervehdyttää koko järjestelmä on euromääräisten vaalikattojen asettaminen sekä ehdokkaille että puolueille kohtuulliset euromääräiset katot

luulisi sen jollakin lailla myös porvareita säväyttävän koska jos työttömyys iskee tuossa vaiheessa siitä voi olla elämänpituiset seuraukset syrjäytymisenä ja siitä aiheutuvine muine seuraamuksineen

nato jäsenyydestä varmaan päiväuniakin näkevä ulkoministeri sai aikaan hämmennyksen tulkitessaan tämän selonteon nato kannan siten että nyt otetaan uutta askelta ja pitkää kohti nato jäsenyyttä

arvoisa puhemies

täällä on käyty erittäin kovaa keskustelua siitä pitääkö suomen lisätä takuitaan tälle väliaikaiselle rahoitusvakausvälineelle ervvlle

siis rajusti rahaa oli käytössä

kyllä tässä on aika vähälle jäänyt sen asian käsittely mihin näitä vakausrahoja on tarvittu ja miksi niitä tarvitaan niin paljon

hämmennys saatiin pois hänen puheenvuorollaan

kyllähän vastaus löytyy siitä että niitä on käytetty erityisesti saksan ranskan ja britannian pankkien saatavien varmistamiseen

meillä on huolta ja siksi esitämme myös tässä yhteydessä lisää toimia myös valtion suoraan vastuunottoon työttömyyden vähentämiseksi

noiden maiden pankithan ovat valtavilla summilla lainoittaneet sekä kreikkaa irlantia portugalia että espanjaa jotka näitä niin sanottuja kriisimaita ovat olleet

kyllä nyt tässä järjestelyssä niin kuin sanotaan lähtökohta on ollut se että pelastetaan nämä pankit sillä selityksellä että näin estetään pankkikriisin synty ja sitä tietä talouden suoranainen syöksy

tietenkin on aina tietty osa joka on hyvin vaikeasti työllistyvä mutta pääsääntöisesti kävi niin että me saimme jopa lapissa joka silloin oli pahan työttömyyden aluetta niin kuin on nytkin työttömyyden poikki

tähän haluan todeta että te ehkä puhutte euroista mutta suhteellisesti tärkeintä alvin alentaminen on pienituloisille ihmisille kaikki selvityksethän sen sanovat ja sanoohan sen jo järkikin semmoisen

kun katsoo niitä ohjelmia jotka on syötetty sekä kreikalle irlannille että nyt myös portugalille ja espanjallekin niin se on ollut erittäin raakaa politiikkaa

sitten repesi tuli jättityöttömyys pitkittyvä työttömyys joka on se paha asia eli se vie siihen syrjäytymiseen

kun ruoka on melkein ainoa mihin semmoinen köyhin porukka pystyy ostoksiensa osalta niin kaikki se alennus tulee heille hyvin tärkeään kohtaan

on pitänyt muuta sosiaaliturvaa alentaa ja sitten on vielä määrätty myymään valtion omaisuutta

totta te myönnätte te olette osaava veroihminen että on kai sillä veroprosentilla aina jokin vaikutus alvin osalta mikä se loppuhinta on

sehän on kreikan valtion pohjan leikkaamista loppujen lopuksi

se on vaan semmoinen sana jota tässä

tässä se ero on

mitä seuraa näistä ratkaisuista